tämän vuoksi esitän että eduskunta hyväksyy mietintöön jätetyn hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen

suurin osa energiaverojen korotuksista tulee teollisuuden maksettavaksi eli kohdistuu niille toimijoille jotka ovat hyötyneet kelamaksun poistosta

parasta olisi ollut että suomi olisi voinut euroalueen ulkopuolisena katsoa näitä nyt käsillä olevia tapahtumia ikään kuin kaikessa rauhassa ruotsin tavoin

elinkeinoelämän keskusliitto suhtautuu kuitenkin nuivasti veronkorotuksiin sillä ekn mukaan kelamaksun poisto ja energiaverojen korotukset kohdentuvat eri tavoin eri yrityksiin ja rokottavat erityisesti energiaintensiivisiä yrityksiä

oman rahapolitiikkansa säilyttänyt ruotsi näyttää selviytyvän aika lailla ilman kolhuja vaikka kriisin taloudelliset seuraukset väkisinkin purevat jossain määrin kaikkia

on kuitenkin hyvä muistaa että energiaintensiiviset yritykset saavat maksamansa energiaverot osittain takaisin palautuksina

viime kaudella jos minulle on kerrottu oikein kokoomus esti sen muutoksen

valvonta on haastavaa sillä yhä useammin siirtohinnoittelun avulla siirretään immateriaalisia oikeuksia joiden oikean markkinahinnan määrittely on monimutkaista

rahoitustukimekanismit luotiin sen välttämiseksi että yksittäisen jäsenmaan ajautuminen maksukyvyttömyyden tilaan horjuttaisi koko euroalueen rahoitusvakautta

jo ennen lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin ryhtymistä voidaan tehostaa nykyisen lainsäädännön toteutumisen valvontaa vahvistamalla edelleen tuntuvasti konserniverokeskuksen siirtohinnoitteluhankkeen henkilöstöresursseja

hallitus sopi kelamaksun poiston yhteydessä että maatalouden energiaverorasitus ei tässä uudistuksessa olennaisesti nouse

polttoaineen ja sähkön veronkorotukset kuitenkin korvataan osittain maataloudelle siten että maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautusmääriä korotetaan

tähänastiset toimenpiteet eivät ole vakuuttaneet markkinoita eivätkä ilmeisesti vakuuta jatkossakaan

meidän on oltava avoimia ja rehellisiä itsellemme

on aivan loogista ettei työnantajan kansaneläkemaksun poistamista maksateta maatalousyrittäjillä tämän enempää sillä maatalousyritykset eivät muiden yritysten tavoin ole saaneet juurikaan taloudellista hyötyä kelamaksun poistosta

tämä merkitsee sitä että meidän on tiedettävä ja osattava päättää kuinka pitkälle meneviin taloudellisiin uhrauksiin olemme valmiita yhteisvaluutan pystyssä pitämiseksi

kevyen ja raskaan polttoöljyn valmisteveron korotukset korvataan maataloudelle kokonaan energiaveron palautuksina

euroalueen kriisin tukahduttamiseksi on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa

pekkarisen lakialoite liittyy nyt esiteltävään lakialoitteeseen

keskusta rahoittaisi turpeen veron kevennyksen ja puun syöttötariffin korottamisen osin kiristämällä puolestaan kivihiilen veroa

moni kauppakeskuksessa liikettä pitävä pienyrittäjä on tilanteessa jossa liike on pidettävä auki viikon jokaisena päivänä kauppakeskuksen aukioloaikojen mukaisesti

parantamalla kotimaisten vaihtoehtojen kilpailukykyä ja heikentämällä samanaikaisesti maailmalta tuotavan kivihiilen kilpailukykyä voidaan saavuttaa toivottu lopputulos jossa kotimainen energiantuotanto ohittaa kilpailukyvyltään kivihiilen

liiketoimintaa kauppakeskuksessa harjoittava pienyrittäjä sidotaan yleensä vuokrasopimuksella noudattamaan kauppakeskuksen aukioloaikoja

arvoisa puhemies

selvää on että pienyrittäjä on kauppakeskukseen nähden merkittävästi heikommassa neuvotteluasemassa

jätevesiasian ratkaisemisessa käynnistäjän rooli osui perustuslakivaliokunnalle joka lausunnossaan totesi hajajätevesiasetuksen olevan osin perustuslain vastainen

siinäkin tapauksessa että laissa on valtuutussäännös antaa määräyksiä lakia alemmanasteisella säädöstasolla voivat esimerkiksi asetuksella annettavat määräykset koskea vain vähäisiä yksityiskohtia

säännöksen tulkinnanvaraisuus tapauskohtainen harkinta liittyen oikeuteen pitää liike kiinni ja sopimuspuolten epätasa arvoinen asema ovat johtaneet siihen ettei elinkeinonharjoittajan oikeus pitää liikkeensä suljettuna ole toteutunut lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla

tämän valossa on oikeutettua kysyä miksi pienen suomen tulee osallistua ilmastotalkoisiin kun kerran yhdysvallatkaan suurvaltana ei ole sitoutunut riittäviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi

tällä lakiesityksellä pienyrittäjille annetaan oikeus päättää nykyistä laajemmin liikkeen aukiolosta omista liiketaloudellisista lähtökohdista käsin

toiseksi perustuslakivaliokunta edellytti että uusien käsittelyvaatimusten tulee asettua sellaiselle tasolle joka on kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla myös tosiasiassa mahdollista täyttää

erikoiskaupan selvityksen mukaan kauppakeskuksessa sijaitsevan liikkeen avoinna pitäminen sunnuntaisin on ollut pääosin kannattamatonta kahdelle kolmasosalle liikkeistä

pidän hyvänä lakialoitteessa ilmoitettua tavoitetta lisätä lukukausimaksujen käyttöönoton kautta suomalaisten korkeakoulujen vetovoimaa ulkomaisten opiskelijoiden silmissä ja kehittää koulutusjärjestelmästämme vientituote

uusiutuvan energian tavoitteen täyttäminen edellyttää puupohjaisen energian lisäämisen ohella muidenkin biopohjaisten energialähteiden osuuden kasvattamista

totuus kuitenkin on että koulutuksen maksuttomuudesta luopuminen varmasti osaltaan vähentää ulkomaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintojaan suomessa

voidaankin sanoa että perustuslakivaliokunta tuli näin laukaisseeksi liikkeelle prosessin jossa jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset tulivat eduskunnan aitoon ja kokonaisvaltaiseen poliittiseen tarkasteluun jolloin niin sanottu talonpoikaisjärkikin pääsi neuvottelupöytään mukaan

biopohjaisista raaka aineista hyödyntämispotentiaalia on etenkin peltobiomassalla jonka käyttöä on mahdollista lisätä huomattavasti nykyisestä

velvollisuutta lepopäivän pitämiseen ei ole vaikka se onkin suositeltavaa

tämä esille tullut lypsylehmä nauta lammas ja vuohipalkkioita koskeva byrokratiakysymys liittyy eu lainsäädäntöön ja siellähän ne pahimmat ongelmat kuitenkin ovat ja niihin pitäisi päästä vaikuttamaan

kaavailtu kansallispuistohanke on saanut osakseen paljon vastustusta varsinais suomessa ja etenkin vakka suomen alueella eikä mielestäni suotta

uudessa laissa talousjätevesien puhdistusvaatimuksen peruste on nykyisen asetuksen alempi vaatimustaso eli se taso johon asti kunta voi myöntää helpotuksia nykyisestä erittäin korkeasta perustasosta

tähän on oman uudelleenarviointini lisäksi vaikuttanut aalto yliopistossa opiskeleva poikani joka on ystävällisesti informoinut minua asiaan liittyvistä eri näkökohdista

bioenergiasektorin tulevaisuuden kannalta on tärkeää että energiantuotannossa käytettäviä teknologioita pystytään kehittämään siten että raaka aineet saadaan hyö dynnetyksi entistä tehokkaammin

tämmöinen yhden päivän peli ei ole kyllä millään tavalla kohtuullista tavallisen ihmisen kannalta

kansallispuistohankkeen tavoite itämeren suojelu on kiistatta tärkeä mutta kansallispuistoalueen ulottaminen vakka suomen rannikko ja merialueille uhkaisi merkittävästi seudulle tärkeän elinkeinokalatalouden harjoittamista

tiukempaa puhdistustasoa kunta voisi jatkossakin käyttää ranta alueilla pohjavesialueilla tai muuten pilaantumisvaaraltaan herkillä alueilla

aalto yliopistossa on varmaan eniten ulkomaisia opiskelijoita ja tutkijoita

kysymys on perimmältään suomalaisten yliopistojen lupaavasti alkaneesta kansainvälistymiskehityksestä jota ei aivan pienistä syistä kannata vaarantaa

liikennepolttoaineena tullaan käyttämään yhä enemmän kasviöljypohjaisia polttoaineita kuten biodieseliä tai alkoholipohjaisia kuten bioetanolia

tätä mieltä ovat myös muun muassa varsinais suomen liitto vakka suomen kunnat sekä kalastajat ja kalanviljelijät

arvoisa puhemies

meneillään olevan lukukausimaksukokeilun myötä suomalaisilla korkeakouluilla on mahdollisuus periä lukukausimaksuja eu ja eta maiden alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta ensi vuoden loppuun saakka

millä aikataululla tähän saadaan selvyyttä että joulu tulisi näillekin tiloille

demokratian toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että paikallisten kuntien ja muiden lausunnonantajien mielipiteet otetaan hallituksen esitystä paremmin huomioon kansallispuistoa perustettaessa

palmuöljyn käyttö ei kuitenkaan ilmaston näkökulmasta ole paras vaihtoehto sillä palmuöljyn lisääntyvä kysyntä johtaa sademetsien raivaamiseen plantaaseiksi

lukukausimaksukokeilu on jäänyt kovin pienimuotoiseksi sillä korkeakouluilla ei ole ollut suurta halukkuutta osallistua tähän kokeiluun

raja arvojen käyttäminen ohjeellisena ei absoluuttisena vaatimuksena on olennainen asia sillä jätevesien puhdistustulos voi helposti vaihdella kuormituksen määrästä ja sääolosuhteista riippuen

arvoisa puhemies

kalatalous on alueellisesti tärkeä työllistäjä onhan vakka suomen rannikkoalue suomen kalatalouden keskuksia

tämä hallituksen esitys on sukupolvenvaihdoksia koskevien luopumistukien suhteen tavallaan toiveita herättävä

kansallispuiston perustaminen uhkaa alueen kalankasvatustoimintaa sillä kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla kalankasvatus ei ole sallittua

biojalostamoiden rakentaminen paperitehtaiden oheen avaisi rakennemuutoksen kourissa olevalle metsäteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia

maksullisen koulutuksen mallimaat iso britannia ja yhdysvallat ovat pitäneet pintansa ja jopa kasvattaneet suosiotaan ulkomaisten opiskelijoiden rekrytoimisessa

hallituksen esityksessä todetaan että puiston alue on rajattu siten että se ei muodostu esteeksi kalankasvatustoiminnan laajentamiselle puiston ulkopuolella oleville syville avomerialueille

jos esimerkkiä haetaan lähempää muista pohjoismaista niin ruotsissa ja tanskassa lukukausimaksujen periminen on romahduttanut eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän vaikka monella heistä olisi oikeus opiskella stipendin turvin

mielenkiintoisin ja ympäristön kannalta paras tapa tuottaa polttoainetta on etanolin valmistaminen jätteistä

järkevälle lainsäätäjälle mielestäni kyllä pitäisi riittää että toinen puolisoista on nuo vuodet täyttänyt

viime vuonna hämeenlinnaan valmistui etanolitehdas joka käyttää kotitalouksien kauppojen ja teollisuuden biojätteet nestemäisen biopolttoaineen raaka aineeksi

tosiasiassa kansallispuiston ulkopuolella olevat alueet ovat niin kaukana ulkomerellä että kalankasvatuslaitosten sijoittaminen noille alueille olisi kohtuuttoman suurien kustannusten kannalta taloudellisesti kannattamatonta

eli vaikutus alkaa sitten vasta sen seuraavan lain aikana joka toivottavasti tehdään

tällä ikärajan nostolla sinänsä ei ole vaikutusta sukupolvenvaihdoseläkeoikeuteen jos hakee ensi vuonna ikään kuin huomattavasti aikaistetusti kun on mahdollisuus hakea kahta vuotta aikaisemmin

siirtoviemärihankkeisiin tarkoitettu määräraha on vuodesta toiseen laahannut jäljessä liian alhaisella tasolla ja määrärahaan tarvitaan ehdottomasti merkittävä kuoppakorotus vähintään kaksinkertaistaminen

hallituksen esityksestä ei myöskään selviä millä perusteilla ja miltä alueilta kansallispuistoon voidaan tulevaisuudessa liittää uusia alueita

yleinen arvio on että liittovaltio joka aina on hoitanut velvoitteensa hyvin voi tarvittaessa lainata erittäin paljon lisää ilman että korkotaso nousee

hallituksen esityksessä väitetään myös että perustettavalla kansallispuistolla ei olisi vaikutusta puiston ulkopuolisille alueille haettaviin kalankasvatuslupiin

arvoisa puhemies

tässä en tarkoita pelkästään bioenergian tuotantoa vaan myös biomassasta valmistettavia tuotteita ja bioteknologisia innovaatioita jotka tarjoavat mahdollisuuden uudenlaisen yritystoiminnan kehittämiselle

kalankasvatuksen lupaharkinnassa on kuitenkin ilmennyt jo nyt piirteitä joiden mukaan puiston perustaminen selkämeren alueelle vaikuttaa lupaharkintaan myös puiston ulkopuolella

arvoisa puhemies

haluaisin vielä erikseen kiittää ryhmäkollegojani eero reijosta ja kimmo tiilikaista talonpoikaisjärkeen menevästä asian eteenpäinviemisestä

arvoisa puhemies

herra puhemies

tosin tiedossa on että stressitesteissä olivat mukana vain ne vaikutukset jotka tulevat alle vuoden mittaisten kaupankäyntipositioiden esimerkiksi pörssiosakkeiden johdannaisten ynnä muuta sellaista